varmasti jonain päivänä jos tilanne jatkuu sieltä suomalaisia uhrejakin tulee

uskoo ken tahtoo

mutta eihän se ole enää paikallisen baarin puheenaihe vaan suomen eduskunnan on puututtava tähän kovalla kädellä

toinen ulottuvuus mielestäni on sitten se että suomen tulee toki osallistua sitten järkevästi euroopan unionin viiteryhmässä siihen työhön mitä tehdään siviilien auttamiseksi koulujen rakentamiseksi ja myös poliisivoimien kouluttamiseksi oman oikeusjärjestelmän tukemiseksi että saadaan vakiinnutettua se järjestelmä

mitä tulee sitten lupaharkintaan suurten vesihankkeiden kohdalla niin on todellakin aivan oikein että intressivertailu tehdään ja siinä punnitaan hyödyt ja haitat ja sen jälkeen tehdään päätös

nimenomaan perustuslakivaliokunnalle tämä asia kuuluu ja siellä tämä asia on otettava vakavasti ja puututtava todella kovasti asiaan

totta kai sen päätöksen tekee lupaviranomainen kun suomessa on aivan oikein tähän lupaviranomaismenettelyyn menty ja sitä pitää noudattaa mutta ei viranomainenkaan voi olla yhteiskunnasta irti niin että tällaista intressivertailua ei tehtäisi

pitää muistaa että afganistanin kulttuuri se hallintotapa siellä on vuosituhansia vakiintunut ja sille ei mahda kerta kaikkiaan suomenkaan voimin mitään

esimerkkinä kummallisesta oikeudenkäytöstä voin myös kertoa apulaisoikeuskanslerin muutama päivä sitten antamat ankarat moitteet valtiovarainministeriölle joka ei ole muuttanut tuontiautojen verotuskäytäntöä sellaiseksi kuin euroopan unionin tuomioistuimen ennakkopäätökset edellyttävät

mitä tulee tähän käytyyn keskusteluun vuotoksen osalta on aivan mielenkiintoista huomata se että kun tässä maassa tarvitaan energiaa niin jos haluamme todellakin että elintasomme säilyy korkeana sehän tarkoittaa että energiaa käytetään ja puhdasta energiaa

pakistan on valtio joka omaa ydinaseen ja minun mielestäni sellaiseen tilanteeseen ei pidä suomen joutua jossa joutuu tällaiseen epämääräiseen tilanteeseen

jokainen tapaus pitää käsitellä ta paus tapaukselta vaikka luulisi nyt tässä maassa ministeriön viranomaisten pystyvän muuttamaan verotuskäytäntö euroopan unionin mittapuiden mukaiseksi kun kerran unioniin on liitytty

olen pannut merkille tämän vuotos keskustelun aikana sen että kiivaimmat puheenvuorot on tullut niiden sen alueen kansallisten suusta jotka ovat tulleet sen alueen kansanedustajien suusta jolla nämä edustajat asuvat ja nämä alueet nimenomaan ovat lähinnä kivihiilellä ja maakaasulla asuntojaan lämmittäviä alueita

on kummallista hallintoa se että ministeriö venkoilee ja venkoilee ja suhtautuu täysin piittaamattomasti siihen mitä tuomioistuin sanoo

onko se sitten oikeaa ilmastopolitiikkaa tai energiapolitiikkaa että tukeudumme kivihiileen ja maakaasuun tulevaisuudessa joka on takuuvarmasti fossiilista kun samaan aikaan jätämme täysin uusiutuvan puhtaan energian käyttämättä

nykyisin kun euroopan unioni elää uutta aikaa lissabonin sopimuksen tultua ratifioiduksi viime vuoden lopulla on tästä direktiiviviidakosta tullut meille todellinen pallo jalkaan

ainakin mitä sosialidemokraattien piiristä joitakin puheenvuoroja olen kuullut tässä keskustelussa niin hieman ihmettelen sitä tunnepohjaista suhtautumista asiaan

on myös itsestään selvää että jokainen direktiivi joka suomen lainsäädäntöä koskee on myös implementoitava eli siirrettävä suomalaiseen lainsäädäntöön sellaisenaan

kukaan tässä salissa ei varmasti ole keskustelemassa siitä että oltaisiin valjastamassa vapaita vesistöjä vesivoiman palvelukseen

keskiviikkona tällä viikolla oli julkisoikeuden seminaari eduskunnassa ja professori tuomas ojanen käsitteli tätä implementointiasiaa mielestäni erinomaisesti

on aivan käsittämätöntä että me emme ole tässä talossa päässeet vielä sille tasolle että suomalaiset saisivat oikeutta niin että lainsäädäntö saatettaisiin perustuslain tasolle elikkä siirrettäisiin nämä asiat tarkasti suomen lakiin

muutenhan syntyy maahamme tilanne jossa virkamiehet tulkitsevat lainsäädäntöä niin kuin mieli tekee kun suomalaisessa lainsäädännössä ei ole mitään tarkkoja määräyksiä vaan vain yleisviittaus ja direktiiviä ei ole implementoitu

näin ollen kun korkein hallinto oi keus ei anna valituslupaa ei vie asiaa yhteisöjen tuomioistuimen ennakkopäätöksen piiriin ollenkaan vaan pitää sen asian itsellään kansalainen joutuu tyytymään siihen mitä viranomainen sanoo vaikka perustuslaki nimenomaan kertoo että julkisen vallankäytön tulee perustua tarkoin lakiin ja lakia on tarkoin todella noudatettava

arvoisa herra puhemies

kun esimerkiksi puhutaan vuotoksesta ja myös kollajasta sehän tarkoittaa sitä että olemme sitoutuneet siihen että implementoimme euroopan unionin direktiivit sellaisenaan

käsittelyssä oleva valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus kehysmenettelyn vaikuttavuudesta finanssipolitiikan hallintavälineenä on mielestäni erittäin ajankohtainen aikana jolloin puhumme siitä pystymmekö julkisen talouden pitämään jonkun näköisessä kunnossa lähivuosina

se miten me sen tulvasuojelun hoidamme koskee tietenkin kemijoen vesistöä ja lähinnä rovaniemen kaupunkia ja tietenkin kokemäenjoen vesistöä porin kaupunkia jossa valtavia tulvavahinkoja silloin tällöin sattuu kun luonto olosuhteet sellaiseksi menevät keväällä

voi vain kuvitella sen tilanteen jos hallitus ei olisi onnistunut elvytyksessään näin hyvin kuin on tapahtunut mikä olisi tämän lisäbudjettiesityksen käsittelyn tilanne tällä hetkellä suomessa

tällä menettelyllä julkiselle taloudelle asetetaan raamit joissa pysytään ja näistä raameista poikkeaminen on tietenkin sitten tiukan poliittisen keskustelun ja sopimisen tie jos sille lähdetään

tätä ei ole tehty

kansalainen ei voi vedota direktiiviin kun korkein hallinto oikeus ei ole pyytänyt ennakkotapausta jostain kumman syystä sitä pitää presidentti hallbergiltä kysyä ja sitten toisaalta ei voi vedota suomen lakiinkaan kun ei mitään pykäliä ole

tässähän esimerkiksi kemihaaran soiden osalta on gtk tehnyt merkittävän tutkimuksen että siellä on näitä niin sanottuja korvaavia alueita tarvittaessa vaikka kuinka paljon

kun katsotaan talouskriisiä euroopassa tällä hetkellä voi jälkiviisaasti sanoa että vastaavanlaista kehysmenettelyä olisi pitänyt käyttää ainakin kreikassa ja portugalissa vähintäänkin ja tietenkin irlannissa

nyt käsillä oleva työeläkejärjestelmän kokonaisuudistus on mielestäni erittäin tärkeä ja omasta puolestani haluan kiittää niitä ihmisiä jotka ovat tämän merkittävän lakipaketin eteen työtä tehneet

itse asiassa voisi melkein sanoa että euroalueen kaikissa maissa olisi hyvä ollut että tällaiset tiukat budjettikehykset olisivat olleet olemassa

arvoisa puhemies

ne valtion menot jotka kuuluvat kehysmenettelyn piiriin ovat pysyneet kurissa ja valtion menojen kasvu on saatu hillittyä asialliselle tasolle

meillä on maailma muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana todella valtavasti ja ihmisten elinikä jatkunut meidän hyvän terveydenhuoltomme ansiosta hyvin merkittävästi

ei se uutta ole

mitä tulee sitten näihin tässä salikeskustelussa esitettyihin puheenvuoroihin on tärkeää jatkaa nyt niin että kannetaan vastuu yhteiskunnan heikompiosaisista ihmisistä tässä vaikeassa tilanteessa ja nuorisotyöttömyys on juuri se tämän hetken todellinen jättiongelma johon pitää meidän aidosti ja kovasti puuttua

tämäkö on teidän viestinne uusiutuvan energian alalle taikka suomalaisen halvan ruuan hinnan puolesta

talousarviomäärärahoista ja siten myös kehykseen kuuluvista määrärahoista suurin osa on lakisääteisiä mistä johtuen määrärahojen uudelleenkohdentaminen vaatii poliittisia päätöksiä jos niistä poiketaan myös hallinnonalan sisäisten siirtojen osalta

on huomioitava myös se että eläkerahastojen riittävyys turvataan koska ne rahastot mitä me keräämme ja joista eläkkeet maksetaan eivät ole mitään sampoja joista rahaa riittää loputtomiin vaan ne rahat on sinne kerättävä työnantajien ja työntekijöiden yhteisellä ponnistuksella ja yhteisesti sovittujen sääntöjen puitteissa

lopuksi arvoisa puhemies haluan todeta vielä että uusi vesilaki on siksikin tärkeä että tässä laissa linjataan miten tässä maassa vesistöjä käytetään ja ennen kaikkea vesivaroja

tämä joskus jäykistää rakennetta vaikka ministeriö ja ministeri oman pääluokkansa sisällä pystyisivät asioita hoitamaan mutta kun se ei poliittisesti sovi

oikeastaan hän voisi kun on vahva länsirannikon vaikuttaja ihan aidossa pääministeri vanhasen esittämässä pietarsaaren hengessä tehdä esityksiä että korotetaan sitten marginaaliveroa vähän ylöspäin

kun ei näitä ole vieläkään saatettu suomen lakiin niin mihin sitten voi kansalainen vedota kun hän oikeuttaan perää jos ei kerran suomalaiseen lakiin kun se hänen ensisijainen oikeusturvansa siellä onkin

on tärkeää että suomi pohjavesien luvattuna maana pitää nämä vesivarannot omassa hallussaan eikä ole mahdollista että jossakin tilanteessa ulkomaille lähdettäisiin tätä kansallisaarrettamme rahtaamaan hyvin halvalla hinnalla

todellinen liikkumavara kehysten sisällä jää usein hyvin pieneksi kun poliittisten neuvottelujen takana ovat pienetkin muutokset

kun nyt elämme tätä uuden uljaan euroopan unionin lissabonin sopimuksen aikaa niin näiden direktiivien implementointi todella tulee entistä tärkeämmäksi ja kansalaisella on nimenomaan oikeus vedota niihin

se menee aivan oikealle kohderyhmälle ja me voisimme osallistua näihin talkoisiin kun emme kuitenkaan kuulu näihin mainitsemiinne pienituloisiin

kyllä tämä asian pitää olla suomalaisten päätös on suomen tuomaisen suomalaisen päätöksenteon takana ja sellaisena se on tiukasti pidettävä ja tämä vesilaki muuten sen sallii ja se on aivan oikein

siinä on hyviä puolia ja siinä on huonoja puolia mutta toivoisin että jatkossa kun tulevia hallituksia laaditaan vaalien jälkeen tähän maahan tämä kehysmenettely joustavoitettaisiin jolloin pystyttäisiin reagoimaan nopeammin talouden nopeisiin käänteisiin

vesitiekuljetuksista haluan arvoisa puhemies sanoa vielä sen verran että on äärimmäisen tärkeää että myös uuden vesilain olosuhteissa edistetään vesitiekuljetusten käyttöä tässä maassa

tämän asian hoitaminen jatkossa kuuluu nimenomaan perustuslakivaliokunnalle jonka tulee tässä asiassa aivan yhtä terhakkaasti puuttua tähän oikeusvajeeseen joka suomessa tällä hetkellä vallitsee

on aivan käsittämätöntä että euroopan mittapuussa suomi on ainoa maa joka vastustaa virallisesti kaikella hallintokoneistollaan vesitiekuljetusten käyttöönottoa tässä maassa

elikkä tämä saavutettu elinikä mikä nyt meillä keskimäärin suomalaisilla on ei ole mikään pysyvä olotila vaan ihmiset elävät pitempään terveempää elämää kun pitävät itsestään hyvän huolen

luin tässä tänä päivänä liikenneministeriön tiedotteen päijännekeitele kanavan selvityksestä keljonlahden voimalaa varten energiakuljetuksia varten

elikkä kuukauden sisällä tapahtui muutos ja jos kehysmenettely on jäykkä eikä pysty tähän mukautumaan olemme hyvin nopeasti tilanteessa jossa meillä on jäykkä budjettikehys ja sitten reagointimahdollisuudet ovat hyvin minimaaliset

hallituksen esitys rakentamiseen liittyvien poikkeuslupien siirtämisestä kunnille on erittäin hyvä ja tervetullut ja hallitusohjelman mukainen esitys jolla byrokratiaa vähennetään ja ennen kaikkea tällaista turhaa viivytystä rakentamisesta poistetaan

olin kyllä suorastaan hämmästynyt että siellä puhutaan edelleen näillä tsaarinvallan aikuisilla periaatteilla siitä että vesitiekuljetukset eivät kannata

toki tästä menossa olevasta lamasta on kehysmenettelystä huolimatta selvitty mutta toivon että sellaista elävää poliittista keskustelua tulevien hallitusten sisällä elävöitetään

arvoisa rouva puhemies

tämän keskustelun aikana olen hieman ihmetellyt sitä että monessa puheenvuorossa on annettu ymmärtää tai sellainen mielikuva on syntynyt että rakentaminen olisi jotenkin villiä tuolla maaseudulla

kehysmenettely pitää olla olemassa mutta se ei saa olla sellaista kehysmenettelyä jossa hallituksen elävät poliittiset päätökset jäävät kehysmenettelyn takia syntymättä

olisi välttämätöntä että poliittista keskustelua hallitus kävisi jatkuvasti eikä vain määrävuotistarkastelujen aikana vaan jatkuvasti jolloin pystyttäisiin nopeaan päätöksentekoon ja ennen kaikkea niin että se huomioisi muuttuvat tapahtumat heti välittömästi eikä jäykän kehysmenettelyn kautta

joku edustaja käytti hyvän puheenvuoron taisi olla edustaja kurvinen kun totesi että kaikkia lakeja noudatetaan ja sitten pitää muistaa että esimerkiksi lautakuntien luottamushenkilöt ovat tehtävissään virkavastuulla

arvoisa rouva puhemies

parhaillaan näillä minuuteilla tai ne minuutit ovat tainneet jo mennä eli kilpailukykysopimuksen piti syntyä tähän iltaan mennessä

nyt käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan yhdistettäväksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain toiminnan ja palvelujen sisältöä koskevat säännökset uudeksi terveydenhuoltolaiksi

tämä lakiuudistus turvaa eläkejärjestelmän toimivuuden pitkälle tulevaisuuteen kuten on moni puhuja jo tässä salissa sanonut

ja toinen asia sitten on se että hallitus on ohjelmassaan määritellyt sen että meidän pitää saada rakentaminen tässä maassa liikkeelle koska rakentaminen aidosti luo uutta se luo toimeentuloa se luo työpaikkoja se tuo valtiolle verotuloja

on aivan välttämätöntä että pystymme sopimaan työmarkkinoilla ihan kautta linjan siitä miten tämän maan talous lähdetään nostamaan suosta ylös

terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen palvelutarpeiden kasvu ja terveydenhuollon kustannusten hallita edellyttävät perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon entistä tiiviimpää yhteistyötä

muistakaa hyvät arvoisat edustajakollegat että joka ainoan talon jos joku vaikka edustaja aalto ostaa itselleen uuden omakotitalon hinnasta suurin piirtein puolet on yhteiskunnalle meneviä veroja

myös terveydenhuollon asianmukaiseen toimeenpanoon liittyvät sosiaalihuollon palvelut pitäisi entistä paremmin yhdistää eheäksi palvelukokonaisuudeksi

tämä on erittäin tärkeää jotta ongelmat esimerkiksi lastensuojelussa tulisivat helpommin hoidetuksi ja niihin voitaisiin tarttua entistä aikaisemmin

työeläkejärjestelmän kannalta yhtä tärkeää asiaa ei koskaan ole liiaksi korostettu ja se on se että työllisyyden hyvä taso on meidän toimivan eläkejärjestelmän kannalta välttämättömyys

elikkä jos me rakentamisen saamme maassa liikkeelle niin se nostaa tämän maan elintasoa hyvinvointia ja vähentää velanottoa ja tuo kunnille ja yhteiskunnalle toimintatoleranssia lisää

uudistuksessa on huolehdittava siitä että kunnat kykenevät selviämään uuden lain mukaisista velvoitteista

tällaiset vähäiset poikkeamiset ja toimivallan siirtämiset kuten esimerkiksi tontti ja rakennuspaikkakohtaisesta kokonaisrakennusoikeudesta poikkeaminen ovat aivan perusteltuja ja hyviä

ja sopimalla liittojen työnantajien ja työntekijöiden välillä yhteisesti tästä tavoitteesta ja niistä keinoista joilla tavoitteeseen päästään se olisi edelleen mahdollista

tärkeintä uudistuksessa on se että asiakas voi käyttää oman kotipaikkakuntansa lisäksi myös toisen kunnan terveyspalveluita jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti työn opiskelun vapaa ajanvieton tai muun vastaavan syyn takia kotikuntansa ulkopuolella

vain metsäteollisuuden vienti tässä maassa tuntuu tällä hetkellä vetävän ja ensimmäiset merkit siitä että suomen talous lähtisi hiljalleen kasvuun ovat jo nähtävissä nämä pienet nousuluvut

tämä on erittäin tervetullut uudistus joka lisää asiakaskeskeisyyttä ja auttaa varsinkin vanhuksia ja muun muassa kesäasunnon käyttäjiä palveluiden saamisessa

toivon että tämä tässäkin salissa keskusteluun noussut sotilaseläkejärjestelmää koskeva muutos saisi nyt hieman syvällisemmän käsittelyn ja se lähtisi lausunnolle ja kuultaisiin esimerkiksi puolustusvaliokuntaa tietenkin ja sitten puolustusvoimia pääesikuntaa rajavartiolaitosta sekä puolustusministeriötä

ja tästä pienestä hennosta myötätuulesta pitäisi kaikkien nyt ottaa kaksin käsin kiinni ja niin että saataisiin todellakin tämä ulkomaankauppa toimimaan ja vientiluvut nousuun

uudistuksen yhteydessä on kuitenkin tunnustettava että toimiakseen tämän lakiesityksen mukaan koko terveydenhuolto pitää saada nykyaikaisten tietojärjestelmien piiriin mahdollisimman pian

elikkä tämä on erittäin järkevää ja hyvin kansanomaista ja ihmisläheistä politiikkaa että huomioidaan myös tämmöiset poikkeustilanteet positiivisesti

arvoisa rouva puhemies

kun suomi on euroopan unionin harvimmin asuttu maa niin minkä takia me tässä maassa yritämme tehdä kaikkemme jotta ei maaseudulle voisi rakentaa

sotilaseläkejärjestelmään liittyy suomen toimivan puolustuksen ja toimivan reservin kannalta niin monta tekijää että se ansaitsee ehdottomasti erikoisen huomion tämän lain käsittelyssä ja niin että nämä suomen puolustuksen kannalta tärkeät asiat huomioidaan nyt tässä lakiuudistuksessa täysimääräisinä ettemme ikään kuin vahingossa heikennä puolustusvoimien ja koko suomen kannalta erittäin tärkeän reservin toimivuutta

ilman toimivia tietoverkkoja tämä tavoite ei tule toteutumaan

elikkä nämä kolme asiaa peräkkäin luovat sen mahdollisuuden että maalle pitää pystyä rakentamaan ja se on valtakunnan kannalta äärimmäisen tärkeä asia ei tämä joutuu ulos mistä

keskustelu päättyi